lähes kaikissa valtakunnallisissa poliisiyksiköissä ja poliisilaitoksissa ollaan toimintojen supistamisen edessä

poliisilaitosten niukkaa taloutta ei helpota mitenkään myöskään se että oikeusministeriön puolella tehtävät lakiuudistukset otan tässä vain esimerkkinä lain vankien kuljetuksista aiheuttavat eräänlaisia piilomenoja

äkkiseltään tuntuisi ettei tällä lakiuudistuksella ole juurikaan vaikutuksia poliisin kuluihin mutta kun pohditaan tutkintavankien joskus useidenkin päivien säilyttämistä poliisiasemalla sekä heidän vartioinnista ja kuljetuksista aiheutuvia kuluja ollaankin tilanteessa jossa menoja syntyykin yllättävän paljon

edellä oli hieman kriittistä palautetta mutta samaan aikaan on kuitenkin ilolla huomioitava hallituksen panostus rikostorjuntaan kuten naisiin ja lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan puuttumiseen sekä talousrikollisuuden ja harmaan talouden ennaltaehkäisyyn

pelastustoimen kannalta suurin tulevan budjettikauden muutos tulee olemaan pelastuslaki joka tullee voimaan ensi vuonna ja tällöin sen toimeenpanoon tullaan ryhtymään

pidän erityisen tärkeänä sitä että pelastustoimessa tullaan toteuttamaan pelastustoimen toimintakykyhankkeen ja selvitysmiehen linjauksia ja että niiden pääpaino tulee olemaan henkilöstön työkyvyn edistämisessä ja työssäjaksamisessa

tähän liittyisi vahvasti myös ikääntyvien pelastajien selviytyminen näistä raskaista tehtävistä mutta en tässä puheenvuorossa ajanpuutteen vuoksi siihen nyt sen kummemmin paneudu

aivan lopuksi rouva puhemies haluan todeta että olisi todellakin paljon tärkeitä asioita ja kohteita joihin voisin kiinnittää puheessani huomiota mutta jätän sen pois

puolustusvoimat on tulossa tilanteeseen jossa kustannuskehitys materiaalin vanheneminen ja asevelvollisten ikäluokkien pieneneminen eivät mahdollista nykyisen suuruisten puolustusvoimien ylläpitoa

on aivan selvää että toiminnot ja rakenteet onkin uudistettava niin että puolustusvoimat tekee työtä tulevaisuudessa uusin tavoin ja uusituissa kokoonpanoissa

tämä on mielestäni erittäin tärkeä kysymys siitäkin syystä että jos näin ei kyetä toimimaan niin on aivan selvää että sillä on asevelvollisten motivaatioon ja sitä kautta maanpuolustustahtoon murentava vaikutus

tämä nyt käsittelyssä oleva lakiesitys on erittäin odotettu ja se on oikeassa linjassa niihin muihin eläinsuojelurikkomuksiin ja rikoksiin joita täälläkin eduskunnassa on tämän syksyn aikana käsitelty

se on hyvinkin luonnollista koska kysymyshän on pitkälti piilorikollisuudesta ja rikokset ilmenevät pitkien aikojen jälkeen sitten ja niitä on erittäin vaikea todentaa tekijöitä ja muita vastaavia

näillä edellytyksillä pystytään myöhemmässä vaiheessa aivan varmasti vielä paremmin todentamaan ja saamaan syytteeseen ja sitä kautta tuomituksi nämä tekijät

tähän nimittäin liittyvät hyvin voimakkaasti järjestäytynyt rikollisuus ja erittäin suuret voittojen tavoittelut

sähköisen viestinnän tietosuojalain muutoksen uskotaan loukkaavan kansalaisen perusoikeuksia

kolmannen epärealistisen väittämän mukaan esimerkiksi taloyhtiöille ja kirjastoille suotaisiin mahdollisuus niin halutessaan seurata asukkaidensa ja asiakkaidensa sähköpostiliikenteen tunnistetietoja

yritysten mahdollisuuksissa selvittää ja saattaa esitutkintaan omiin viestintäverkkoihinsa kohdistuneita tai niiden avulla tapahtuneita väärinkäytöksiä on hankaluuksia

vaikka kysymys saattaa olla rikoslaissa rikokseksi säädetystä teosta ei yrityksillä ole ollut edellytyksiä ja valtuuksia tutkia epäilyksiään eikä näin ollen löytää myöskään todisteita jotta poliisin esitutkintakynnys ylittyisi

lakimuutos antaa työnantajalle oikeuden tutkia työntekijän sähköpostin tunnistetietoja ainoastaan siinä tapauksessa että automaattinen järjestelmä on havainnut jonkin merkittävän poikkeaman työntekijän sähköpostiliikenteessä

aluksi onkin syytä korostaa että sekä keskusrikospoliisi että suojelupoliisi ovat olleet kuultavina lainsäädäntöprosessin eri vaiheissa

eri tahoilta on myös väläytelty poliisin toimivaltuuksien laajentamista

on ihan välittömästi pakko muutama sana sanoa tuohon kunnioittamani ed

mitä tulee siihen ajatukseen että poliisilla olisi tosiasiallisia mahdollisuuksia alkaa selvittää laajasti yritysten tietosuojaan liittyviä epäilyjä se on vähintäänkin epärealistinen

ensinnäkin täytyy muistaa että meidän oppivelvollisuus ei välttämättä ylety sinne mistä nämä henkilöt tulevat jotka näihin rikkomuksiin ja rikoksiin törkeisiin rikoksiin syyllistyvät

poliisin jo nykyisellään niukat resurssit rajaavat luonnollisesti tehtäviä ja mikäli poliisien resursseihin saadaan lisäpanostuksia ei niitä tule suunnata tämän kaltaiseen tutkintaan

toinen asia on se että pääsääntöisesti tällaisiin tekoihin syyllistyneitä on erittäin vähän kuten ministeri tuossa totesi eikä se missään tapauksessa ole poliisille mikään sellainen taakka että voisi sanoa näin että jonkun perusturvallisuus henki ja terveys vaarantuvat

on muistettava että kyse on yritysten omien viestintäjärjestelmien päivittäiseen ylläpitoon liittyvistä tehtävistä jolloin on kai aika luonnollista että yritys hoitaa asian itse

lauri oinonen vaikka me opetamme omille lapsillemme nuorillemme kuinka paljon täällä kunnioittamista ihmisiin ja eläimiin niin se ei välttämättä ylety näihin tekijöihin

nyt olisi syytä rauhoittaa asian ympärillä käytävää keskustelua ja todettava rehellisyyden nimissä ettei tämä laki tule varmuudella koskettamaan tai vaikeuttamaan tavallisten ihmisten jokapäiväistä elämää ei työssä eikä kotona

nyt käsittelyssä olevassa esityksessä ehdotetaan siis säädettäväksi nykyiset lait korvaavat esitutkinta pakkokeino ja poliisilaki joskin on todettava että monessa nykyisessäkin laissa on monia yhtymäkohtia näihin muutoksiin joita nyt tulemme käsittelemään

nyt käsittelyssä oleva todella laaja lakipaketti on tämän vaalikauden merkittävin kokonaisuus poliisin ja syyttäjänviraston viranomaisten toimintaa ohjaavina lakeina

tämän kokonaisuudistuksen asettamat vaatimukset lisäävät olennaisilta osin työn määrää joka tulisi huomioida myöskin poliiseille ja syyttäjille kohdistettavissa resursseissa

erityisesti vaatimukset jotka kohdistuvat poliisin tutkinnanjohtajiin tulevat lisääntymään

olen kuullutkin että tätä lakikokonaisuutta valmistelleen työryhmän näkemys kustannusvaikutuksien osalta olisi ollut jokseenkin sen kaltainen että kustannusvaikutuksia ei kovin paljoa ole

lisäksi huomioitavaa on se että nämä lakiuudistukset ovat käytännön toimintatasolla kiinteästi sidoksissa niin sanottuun vitja hankkeeseen ja sen operatiiviseen käyttöönottoon

korostan että tarkoituksenani on tässä vaiheessa nostaa esiin muutamia huomioita erityisesti asioiden valiokuntakäsittelyä silmälläpitäen eikä mitenkään arvostella tätä esitystä

nykyisellään tämä on ollut varsin sääntelemätön alue

eri asia on kirjattu velvoite ei myy tarkastamiseen niin halveksi kuvatallenteeseen että se tehdään välittömästi sen saman kuulustelutilaisuuden jälkeen

esimerkiksi kun videokuulustelu saattaa kestää useita tunteja niin sen tarkastaminenkin voi luonnollisesti ottaa saman ajan heti kuulustelun jälkeen

senpä takia tässä voitaisiin ehkä ottaa kirjaus jossa tuo tarkastus voitaisiin tehdä kuulustelun päätyttyä tai viipymättä sen jälkeen ja tuo viipymättä tarkoittaisi seuraavana päivänä tai enimmillään muutamia päiviä kuulustelun jälkeen

pykälässä todetaan että ennen esitutkinnan päättämistä on asianosaiselle varattava tilaisuus antaa esitutkintaviranomaiselle loppulausunto aineiston riittävyydestä näytön arvioinnista ja monesta monesta muusta seikasta

kuten kaikki tiedämme viranomaisia ja oikeuslaitosta on moitittu niin pitkittyneistä esitutkinta ajoista kuin oikeuskäsittelyajoistakin

näiden pitkittyneiden esitutkinta aikojen joita on erityisesti talousrikoksissa vähentämiseksi laissa tulisi olla maininta loppulausuntojen määräajasta

ehdotuksena voisi olla että tutkinnanjohtaja voi asettaa määräajan johon mennessä loppulausunto on annettava uhalla ettei esitutkinnan valmistumista voida viivyttää

hallituksen esityksessä mainittu todistajan kuuleminen eli niin sanottu alibitodistelu vangitsemiskäsittelyn yhteydessä ei ole tarkoituksenmukaista mutta näkemykseni mukaan niin yleisten kuin erityistenkin edellytysten esittäminen ja täydentäminen suusanallisesti tulisi mahdollistaa

oudoksun myös hieman tätä esittelytekstin korostettua perustelua siitä kuinka esittäjän on virkavastuullaan toimittava totuudenmukaisesti tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti ja niin edelleen

esityksen takavarikkoa koskeva kokonaisuus tulee mielestäni tarkastella kokonaisuudessaan vielä kerran

tässä osassa on muutamia sellaisia kohtia kuten esimerkiksi asiakirjan jäljentäminen ja erityisesti sen hävittäminen joihin laki ei anna selkeää ratkaisua

termi tosiseikka on ongelmallinen koska kyseistä keinoa käytetään sillä perusteella ettei esitutkintaviranomaisella ole riittävästi informaatiota asian eteenpäinviemiseksi tutkinnallisin keinoin

sitten kaksi huomiota salaisten pakkokeinojen käytöstä ilmoittamiseen

tässä kohdassa ei näkemykseni mukaan ole otettu huomioon kaikkia euroopan ihmisoikeustuomioistuimen sallimia tilanteita joissa asianosaisten tiedonsaantia voitaisiin rajoittaa

ilmoitus tulisi tuomioistuimen päätöksellä saada jättää kokonaan tekemättä myös muissa kuin ainoastaan valtion turvallisuuden tai hengen ja terveyden suojaamiseksi olevissa kokonaisuuksissa

kuten tiedetään valtaosalla toimenpiteiden kohteista ei ole minkäänlaista vakituista tai viranomaisen tuntemaa osoitetta johon ilmoitus voitaisiin tehdä jos se tehdään muulla kuin esitutkintapöytäkirjaan tehtävällä merkinnällä

tämä on tärkeää ja yhteistyötä pitää edelleen kehittää oikeudenkäyntien nopeuttamiseksi sillä yhteistyöllä vaikutetaan tutkinnan valmistumiseen ja oikeudenkäyntien nopeutumiseen

yhtä tärkeää kuitenkin on että poliisi säilyy pääsääntöisesti esitutkinnan johtajana nykyisen lainsäädännön mukaisesti

yhteiskunnan poliisien ja syyttäjien sekä tuomioistuinten haasteena kansainvälistyvässä rikollisuudessa on nopea kyky reagoida eteen tuleviin tilanteisiin ja se että heillä on ensiluokkainen lainsäädäntö ja välineistö käytettävissään

kuten alussa totesin edessämme on haasteellinen lakipakettikokonaisuus ja uskon ja toivon että se saadaan viedyksi maaliin täällä eduskunnassa lähiaikoina siten että tarpeelliset lisäykset ja muutokset kyetään tekemään

lakiesitystä ei käy tällä kertaa moittiminen ja siitä kuuluu kiitos ministereille sekä luonnollisesti kaikille valmistelutyössä mukana olleille tahoille

arvoisa herra puhemies

muutamia vuosia sitten puolustusvoimilta edellytettiin säästöjä jotka johtivat tilanteeseen jossa toimintaa jouduttiin supistamaan monella eri tasolla

kaikista suurimmat leikkaukset kohdistuivat kertausharjoituksiin

tämän vuoksi reserviläiskoulutuksen taso romahti kuudesosaan entisestä tasostaan

tulevaisuuden suurimmaksi haasteeksi muodostuu puolustusmateriaalin vanheneminen

kriisinhallinta on tänä päivänä olennainen osa suomen ulko ja turvallisuuspolitiikkaa

laaja osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan merkitsee sitä että kannamme osaltamme vastuuta globaalista turvallisuudesta

kriisinhallintaan osallistuminen ei ole pois kansallisesta puolustuksestamme päinvastoin kriisinhallintaoperaatioista saatu kokemus sekä niihin valmistautuminen ja toimintaan liittyvät kansainväliset harjoitukset saavat suuren painoarvon kun kehitämme ja uudistamme omaa kansallista puolustustamme

kriisinhallinnan saralla asiat näyttävät kohtuullisen valoisilta

suomalaisen kriisinhallinnan kokoonpano saa uusia vahvistuksia lähivuosina

meri ja ilmavoimat tulevat kuulumaan olennaisena osana euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioihin

tulevaisuudessa meillä on siis monipuolisemmat mahdollisuudet lähettää joukkoja kriisinhallintaoperaatioihin

erilaiset tehtävät vaativat luonnollisesti erilaisia kokoonpanoja ja nyt meillä on mahdollisuus luoda sellaisia

uusien puolustushaarojen mukaantulo vaatii tietenkin suurempia rahallisia satsauksia

on hyvä muistaa että työskentely rauhan puolesta ei ole koskaan vaaratonta eikä meillä ole takeita siitä että selviämme kriisinhallinnasta uhreitta

voimme kuitenkin varmistaa että suomalaisilla on käytössään tilanteen edellyttämät välineet ja että olemme kouluttaneet ja valmistaneet joukot parhaalla mahdollisella tietotaidolla näihin vaativiin tehtäviin

työttömyyden nousu tullee synkistämään kotitalouksien tilaa vielä entisestäänkin

tästä selkeimpänä osoituksena ovat ehdotukset investointien aikaistamisesta sekä monista muista toimenpiteistä joilla pyritään työllistävään vaikutukseen

reilu vuosi sitten tässä salissa käytiin kovaa keskustelua siitä miten on mahdollista että poliisiksi valmistuvat tulevat poliisiammattikorkeakoulusta suoraan kortistoon ja heille ei kyetä takaamaan työtä

nyt tänään onkin hieno todeta että budjetissa on kohdistettu lisärahoitusta nimenomaisesti valmistuvien poliisien työllistämiseen

toivottavaa olisi että poliisille kohdistuvalla rahoituksella kyetään takamaan myös lupapalvelujen toimiminen sillä lupapalvelut ovat tänä päivänä se kansalaisille kaikista selkeimmin ongelmallisena näkyvä osio

mitä tulee puolustusvoimien määrärahoihin ne näyttäisivät olevan sillä tasolla ettei perustoiminnoista tarvitsisi juurikaan tinkiä

samoin esimerkiksi kertausharjoitukset lentotunnit ja sotaharjoitusmaastovuorokaudet kyetään pitämään entisellään

rajavartiolaitokselle kohdennetut määrärahat öljyntorjuntakykyisen ulkovartiolaivan hankintaan sekä dornier lentokoneiden valvontajärjestelmän päivittäminen mahdollistavat rajavartiolaitoksen tehokkaan toimintakyvyn